miehen ja naisen välinen liitto avioliitto instituutio joka on tarkoitettu elinikäiseksi on syytä säilyttää yhtenä yhteiskuntamme peruspilareista

arvoisa puhemies

silloin kun kiireessä pikkusen ristiriitaisessa tilanteessa ja suuren innostuksen vallitessa tehdään lainsäädäntöä niin tulee tällaista jälkeä

voi puhua jopa tietynlaisesta vyörytyksestä mielipiteen muokkauksesta

tämä asetuksenantovaltuus on aika surullinen esimerkki

on tietysti luonnollista ja tarpeen että yhteiskunnassa pystymme keskustelemaan asiallisesti eri näkökulmista

toinen asia johon on syytä kiinnittää huomiota ja johon perustuslakivaliokunta kiinnitti huomion on iäkkäiden henkilöiden itsemääräämisoikeus ja heidän ihmisarvonsa kunnioittaminen

siinä mielessä voi sanoa että tämänpäiväinen keskustelu tässä on ollut kohtuullisen asiallista ja pysynyt sillä tavalla asiassa verrattuna joihinkin aikaisempiin keskusteluihin

sen vieläkin haluan todeta lopuksi että ei ole kysymys ihmisarvosta siinä asiassa miten tähän kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan

eli kun on kysymyksessä tilanne että hoitohenkilökunta joutuu turvautumaan toimenpiteisiin joihin sillä ei ole lainsäädännön antamaa valtuutusta ja tiedän että sosiaali ja terveysministeriössä on selvitystyö käynnissä tähän asiaan liittyen niin olisi ollut perusteltua että tämän lainvalmistelun yhteydessä olisi tähän asiaan vähintäänkin kiinnitetty huomiota

toivon että huomisessa äänestyksessä perinteinen avioliittokäsitys ja käsite säilyvät

se on aika tärkeä asiakokonaisuus ja haluan ottaa nyt tässä yhteydessä esille sen mihin sosiaali ja terveysvalio kuntakin on kiinnittänyt huomiota että tähän asiaan liittyvä säädösvalmistelu etenisi

arvoisa puhemies

mutta merkittävä asia josta ei ole tässä keskustelussa puhuttu ja joka ei vaikuta kuntavaltio suhteeseen on se että kiinteistövero poistetaan verotulon tasauksesta

se vaikuttaa kuntien välisiin eroihin ja mitä se tarkoittaa silloin kansalaisten tasavertaisuuteen saada palvelua

mihin tämä voi perustua

arvoisa puhemies

ehkä tässä yhteydessä on syytä katsoa tätä koko määrärahaa joka on osoitettu talousarviossa veteraanien tukemiseen

kysymyksessä ei ole jos tämä aloite toteutuisi lisämääräraha kokonaisuudessaan vaan se että tämä koko veteraanien tukemisen määräraha pienenee suunniteltua vähemmän että tämä rahoitus on hoidettavissa tällä tavalla

arvoisa puhemies

tavoitteeseen pyritään ehdottamalla että turvapaikkaa hakenut unionin kansalainen tai häneen rinnastettava suljettaisiin vastaanottopalveluiden ulkopuolelle sen jälkeen kun hän on saanut tiedoksi maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen

arvoisa puhemies

kysymys on tässä mielessä siitä halutaanko tämä asia hoitaa vai ei

siitä kokonaisuudesta merkittävin osa ovat sotilasvammakorvaukset ja sitten toisaalta rintamalisät joiden molempien määrärahat pienenevät veteraanien poistuman myötä hyvin nopeasti

tässä ei ole kunnille riittävästi evästä ottaa kantaa niihin selvityksiin mitä kunnilta nyt edellytetään eikä tässä ole riittävästi tietoa myöskään eduskunnalla säätää esitettyä kuntarakennelakia eli kuntajakolakia

tässä on paljon tekemistä että kunkin kunnan organisaatiossa tämä asia otetaan riittävällä vakavuudella että ei palautuksia tässä mielessä tulisi että kaikki kuntoutukseen oikeutetut pääsisivät kuntoutukseen

kaikki unionin kansalaisten viime vuosina jättämät hakemukset on käsitelty ulkomaalaislain nojalla nopeutetussa menettelyssä turvallisesta alkuperämaasta saapumisen perusteella

turvapaikanhakijat majoittuvat hakemuksen käsittelyn ajaksi vastaanottokeskuksissa ja saavat vastaanottopalveluja mukaan lukien toimeentulotuki siihen asti kunnes poistuvat maasta

mutta perusasia on se onko tämä yleensä perustuslakimme mukaan mahdollinen ja tähän kun liittää sitten nämä aikataulukysymykset joudutaan suurten ongelmien eteen

arvoisa puhemies

hallituksen tarkoituksenahan on antaa tämä järjestämislakiesitys eduskunnalle ensi vuoden huhtikuussa

useimmissa maissa unionin kansalaisten turvapaikkahakemukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä mutta unionin kansalaisten oikeudessa saada vastaanottopalveluja on valtioiden kesken eroja

sen jälkeen vasta pystyy pykäläkohtaisesti ottamaan kantaa siihen miten tämä on mahdollinen ja onko vai ei

arvoisa puhemies

poliisi ja maahanmuuttovirasto ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan jo nyt tehostaneet turvapaikkaprosessia sillä tavalla joka mahdollistaa hakijan kuulemisen päätöksenteon ja päätöksen tiedoksi antamisen peräkkäisinä toimenpiteinä niin että koko menettely perusteettoman hakemuksen jättämisestä aina päätöksen tiedoksi saamiseen voi tapahtua parissa päivässä

tämä herättää sen peruskysymyksen mikä on tämän sote järjestämisen tarkoitus perimmäinen tarkoitus ja tällä himmelimallilla sen perimmäinen tarkoitus on olla välineenä kuntarakenteen rajuksi muuttamiseksi

tämä ei turvaa palveluita mutta tämä ei se ydinkohta olekaan vaan ydinkohta on se että tämä on tarkoitettu välineeksi ja tämä on vakava asia

tämä kuntarakennelakiesitys on tietyllä tavalla selvitysvelvollisuuslaki tai se on oikeastaan vielä enemmän

tämän vuoksi valiokunta pitää hallituksen esitystä sen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella hyvin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

valiokunta puoltaa tämän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana ja toteaa tässä vaiheessa että tähän sisältyy yksi vastalause

tämä on tietyllä tavalla hiljainen pakko ja sitä yritetään vyöryttää niin että kunnissa ollaan jo hämääntyneitä että pakkohan se on me myöhästymme jostakin

nyt olisi tärkeää että kunnissa suhtaudutaan asiaan rauhallisesti

arvoisa puhemies

tämän pohja ajatuksena on se viime vuoden tammikuussa julkistettu kuntakartta

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki hätäkeskustoiminnasta joka korvaisi nykyisen hätäkeskuslain

sanoin tuossa edellisessä puheenvuorossani hallitukselle vahvan tunnustuksen siitä että tämä läpinäkyvyys on kyllä ollut kiitettävä

uudistus ei tuo mitään radikaalia merkittävää uutta mutta vahvistaa ja ajankohtaistaa monet asiat

arvoisa puhemies

kun tämä valtionosuusuudistus käynnistyi ja siihen nimettiin selvitysmies ja siinä yhteydessä julkistettiin ne periaatteet niin ne periaatteet olivat monelta osin hyviä ja kannatettavia niihin voi yhtyä monilta osin

tavoitteena on edistää väestön turvallisuutta ja järjestää hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua

kun katselee tarkemmin miten erityisesti kokoomus on tähän suhtautunut niin kun kunnilta ja puolueilta pyydettiin lausuntoa ensinnä siitä karttaharjoituksesta ja sitten tänä vuonna tästä kuntarakennelaista kokoomuksen lausunnossa sanottiin selvitystyöstä näin

tämä tähän saakka käyty keskustelu osoittaa selkeästi sen että tätä uudistusta pidetään välttämättömänä ja se ei ole vähäinen asia että tämmöinen yksimielisyys on

olen monta kertaa kysynyt miksi tämä asia otettiin irrallisena asiana valmistelematta arvioimatta sen vaikutuksia kesken kaiken suuren uudistuksen

maahanmuuttajien toimeentulotuen perusosalla katettavien menojen jakautumisesta vastaanottokeskuksessa järjestettävään vastaanottoon ja turvapaikanhakijan tai tilapäistä suojelua saavan itsensä suorittamiin perusosalla katettaviin menoihin säädetään erikseen sisäasiainministeriön asetuksella

selvitystyö on tehtävä niin että kuntalaiset jo varhaisessa vaiheessa ymmärtävät vahvan peruskunnan edut

arvoisa puhemies

hätäkeskukset varmistaisivat toisiaan ruuhkatilanteissa ja poikkeusoloissa

puutun muutamaan asiaan

tämä on mittava haaste ja vaikka sitten laki hyväksyttäisiin tai kun hyväksytään niin sen jälkeen tämä työ ei pääty siihen vaan se toimeenpano on mittava prosessi

ensinnäkin tästä käsittelystä

ei selvitetä vaihtoehtoja vaan tähtäyspiste jo varhaisessa vaiheessa on siihen jättikuntaan ettei muita vaihtoehtoja edes ajateltaisi

jos minä vertaan vaikka perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja hallintovaliokunnan mietintöä niin minä ihmettelen mitä hallintovaliokunta kaiken kaikkiaan tämän asian suhteen teki

hätäkeskuslaitokselle kuuluvista keskeisistä tehtävistä ja päivystystehtäviä hoitavan henkilöstön tehtävistä säädetään lain tasolla

budjetissa on monia hyviä toimia lapsiperheiden köyhyyden poistamiseksi ja vähentämiseksi ja vahvoja kirjauksia valtiovarainvaliokunnan mietinnössä

niin kuin tuli aiemmin tässä ilmi tämä kuntarakennelaki oli keskeinen väline kataisen hallituksen suurimman tavoitteellisesti suurimman rakenneuudistuksen osalta

kaiken lisäksi kun perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui niin ei ollut kuin pieni hetki samana päivänä taisi olla kun hallintovaliokunnan mietintö oli valmis

arvoisa puhemies

uskon että se merkittävästi vaikuttaa eu maista tulevien turvapaikanhakijoiden määrään niin kuin tässä tämän keskustelun yh teydessä on useita kertoja todettu

mitä mieltä olette julkisuudessa olleesta ehdotuksesta aviopuolisoiden määräaikaisesta yhteisverotuksesta ja verotuksen lapsivähennyksestä

palaan vielä aikatauluun

toinen asia jonka haluan ottaa esille tässä

jos kuntarakennelaki hyväksytään nyt sehän sisältää sitten velvoitteen ilmoittaa valtioneuvostolle marraskuun loppuun mennessä kenenkä kanssa minkä kunnan kanssa selvitetään

on tärkeää kiinnittää huomiota rahoitusperiaatteeseen siihen että antaessaan kunnille tehtäviä valtiovallan on huolehdittava siitä että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet suoriutua tehtävistään ja se tarkoittaa rahoitusperiaatetta sekä valtakunnallisella tasolla että kuntatasolla

johtamisen yhtenä keskeisenä välineenä nousee esille tieto tiedolla johtaminen

hätäkeskusuudistuksen keskeisenä tavoitteena on jo alun perin ollut parantaa kansalaisten palveluja

pohjaksi on kuitenkin annettu oikeastaan se kartta niistä selvitysalueista eli tulevista kunnista siltä pohjalta ja sitten pitäisi olla aika varhaisessa vaiheessa ensi vuonna esitettynä kuntaliitosesitys

me kävimme juuri äsken keskustelun tästä kokonaistaloudellisesta tilanteesta ja kun kävin näitä läpi vaikka arvostamani ed

ja siihen liittyy se että tietojärjestelmien on välttämättä oltava yhteentoimivat niin että esimerkiksi lääkärillä toimenpiteitä tehdessään on aina käytettävissä kaikki potilasta koskeva tarvittava tieto ajantasaisena

tämä lainmuutos varmasti tulee rajoittamaan näiden hakijoiden määrää ja vaikuttaa myös ennalta estävästi

mikä oli lopputulos

uudistuksen eduskuntakäsittelyssä on tähdennetty sitä että hätätilanteessa avunpyyntöjä koskevat ilmoitukset on voitava käsitellä asiantuntevasti ja tehokkaasti sekä ilmoitusten edellyttämät pelastus poliisi sekä sosiaali ja terveystoimen toimenpiteet käynnistettävä tilanteen edellyttämällä kiireellisyydellä tasapuolisesti koko maassa vuorokaudenajasta riippumatta

tämän hankkeen myötä se lukumäärä joka poistuu kyllä alkaa kakkosella mutta se on tasan kaksi

muutama sana maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuuttoasioista yleensä

ei kuntaliitosselvitystä tehdä muutamassa kuukaudessa edes vapaaehtoiselta pohjalta saati sitten tällä tavalla velvoitteena

arvoisa kokoomus miten te ajattelette tämän käytännössä toteutuvan kun tähän ei ole sitoutumista

nyt voi lopputuloksesta sanoa että on iso joukko kuntia joiden osalta joutuu toteamaan että rahoitusperiaate ei toteudu

nyt tässä esitetään tämän kuntarakennelain muutosta jossa tämä selvitysvelvollisuuden määräaika määritellään mutta itse tähän muuhun kuntarakennelakiin ei käytännössä ole tehty juurikaan muutoksia

arvoisa puhemies

mehän olemme tottuneet mittaamaan suoritteilla ja me esimerkiksi mittaamme ja toteamme että tämä on erittäin tuottava yksikkö ja niin ja niin paljon leikkauksia on tehty ja edullisesti

tässä on monta kertaa tämän päivän kuluessa tullut esille se että alan asiantuntijat eli terveydenhoitoala tutkijat professorit ja niin edelleen keskeiset toimijat ovat hyvin huolissaan

huoli on kohdistunut siihen miten vastaanottokeskuksesta poistettavien kielteiset turvapaikkapäätökset saaneiden eu kansalaisten oleskelu suomessa järjestyy siihen asti kunnes he poistuvat maasta

millä tavalla tähän sitten puututaan ja miten tämä asia hoidetaan siihen tässä esityksessä ei ole esitetty ratkaisua

kun tähän lakiesitykseen liittyvä mietintö valmistui siinä mietinnössä todettiin ja hallintovaliokunta toivoi ja niin myös eduskunta että turvapaikkapolitiikasta ja maahanmuutosta käytäisiin vilkasta keskustelua

joutuu kysymään ministeri risikolta

siirtymäaika on esitetty mutta kun jo peruslähtökohta saattaa olla negatiivinen niin miten tämä asia hoidetaan

tämähän tarkoittaa sitä että kunnat velvoitetaan selvittämään asiaa jonka lopputulos suunnilleen tiedetään

kun suomessa on kuntien tehtävänä huolehtia sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä on pelätty että vastaanottokeskuksesta poistetut henkilöt siirtyvät kuntien sosiaali ja terveystoimen asiakkaiksi

minä vaan vertaan siihen miten päivällä äänestimme edellisistä pääluokista ja kun katsoo sitä kokonaisuutta niin kyllä kokonaistalouden hallinta karkaa käsistä jos nämä talousarvioaloitteet toteutuisivat

monilla ihmisillä on se mielikuva että paloautot ambulanssit tai poliisi lähtevät hätäkeskuksesta